tanskassahan on asetettu tavoitteeksi siirtyä sataprosenttisesti uusiutuvaan energiatalouteen kattaen siis paitsi sähkön ja lämmön myös liikenteen polttoaineet pitkällä aikavälillä

he ovat hankkineet lapsensa ennen avioliittolain muutosta ja tällaisissa perheissä tulee syntymään ja kasvamaan lapsia avioliittolain kohtalosta riippumatta

se että avioliitossa oleva edustaja juha väätäinen kertoo että hän ei halua minun kanssani naimisiin on vähän sama kuin sanoisi nälkää näkevälle että olen jo syönyt joten nyt minun ei tarvitse syödä

sen sijaan sillä vaikutetaan siihen onko samaa sukupuolta olevien parien perheillä lain edessä sellainen yhteiskunnan tunnustus jota monet pitävät lasten kasvamisen kannalta hyödyllisenä ja tarpeellisena

se ei osoita kykyä asettua tämän toisen ihmisen asemaan

jos ajattelette niin niin kuin edustaja östmanin veikkaan ajattelevan että avioliitto on lapselle hyvä kasvuympäristö silloin kai helposti tulee mieleen ajatella että myös niissä perheissä joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa ja lapsia avioliitto voisi tukea lasten kasvua

itse asiassa lailla ei tarkalleen ottaen myöskään edes tavoitella oikeutta adoptioon yksinkertaisesti sen takia että mitään automaattista adoptio oikeutta ei suomen laissa ole olemassa

edustaja hirvisaari väitti että tasa arvoinen avioliittolaki tekee avioliitosta vähemmän sopivan heteropareille

sen sijaan tasa arvoinen avioliittolaki takaisi sen että samaa sukupuolta olevat parit olisivat adoptioprosessissa samalla viivalla ja kävisivät saman pitkän perusteellisen monivaiheisen prosessin kuin eri sukupuolta olevat parit

ruotsin kokemusten perusteella tiedämme että todennäköisesti tästä lainmuutoksesta huolimatta suomessa ei tulevinakaan vuosina juuri lainkaan päätettäisi antaa adoptiolapsia samaa sukupuolta oleville pareille

voimme olla eri mieltä siitä onko se hyvä vai huono asia mutta todennäköisesti juuri yksikään pari ei tämän lain takia suomessa lähivuosina saisi ulkopuolelta adoptoitua lasta

tarkalleen ottaen miten se että myös samaa sukupuolta olevat parit voisivat mennä naimisiin voisi olla pois näiltä pareilta jotka jo nyt ovat naimisissa tai aikeissa mennä naimisiin

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen on varmasti pannut merkille myös toisen talousarvioon liittyvän seikan eli sen että energiaverotuksessa verotuksen painopistettä siirretään kohti hiilidioksidipäästöjä

lakialoite julkistettiin viime syyskuussa ja jo sen jälkeisen puolen vuoden aikana kansainvälinen kehitys on mennyt vinhaa vauhtia eteenpäin

edustaja hirvisaari myös perusteli että koska tämä tasa arvoinen avioliittolaki jakaa niin paljon kansaa niin sen takia olisi parempi järjestää kansanäänestys

on hyvä muistuttaa jälleen kerran että kyselyjen mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia kaksi kolmasosaa koko suomalaisesta väestöstä

tasa arvoinen avioliittolaki on nyt voimassa paitsi kymmenessä maassa eri puolilla maailmaa myös kahdeksassa osavaltiossa yhdysvalloissa ja sen lisäksi vielä washington dcn alueella

tietysti on tärkeää valita mahdollisimman kustannustehokkaita keinoja päästöjen vähentämiseksi ja yksi tapa on se että rajoitteet koskevat alkuun vain uusia laivoja jolloin kustannukset voidaan minimoida

eikä kehitys suinkaan ole pysähtymässä tähän

keskustan kannattajista enemmistö kannattaa tasa arvoista avio liittolakia kokoomuksen kannattajista enemmistö kannattaa tasa arvoista avioliittolakia perussuomalaisten kannattajista enemmistö kannattaa tasa arvoista avioliittolakia

mutta ei kyllä kannatta säikkyä kaikkea ympäristönsuojelua edes näitten rikkipäästörajoitusten vähän huonojen kokemusten perusteella

jos ja kun tasa arvoinen avioliittolaki hyväksytään mahdollisesti piakkoin tanskassa se tarkoittaa sitä että suomi olisi ainoa pohjoismaa jossa tällaista lakia ei olisi voimassa

arvoisa puhemies

ministeri totesi että suomen talouden on päästävä lamasta ylös

tästä näkökulmasta on aika eriskummallista että kansan tahtoon vetoava edustaja hirvisaari sanoo äänestävänsä kansan selvän enemmistön kannattamaa tasa arvoista avioliittolakia vastaan

ministeri jatkoi myös että tämä merkitsee sähkönkulutuksen kasvua

jos laki menee sen päälle vielä läpi isossa britanniassa suomi alkaa olla ylipäätään harvoja pohjois euroopan maita jotka edelleen ylläpitävät kahta erillistä parisuhdeinstituutiota puolison sukupuolen perusteella

itse toivon että suomi ei jää samaan kategoriaan esimerkiksi monien itä euroopan maiden kanssa vaan hakee oman luonnollisen viiteryhmänsä pikemminkin muista pohjoismaista ja muista pohjois euroopan tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä avoimista yhteiskunnista

monissa puheenvuoroissa on argumentoitu nykyisen avioliittolain rajauksen puolesta suunnilleen sillä tavalla että avioliitto kuuluu rajata vain miehen ja naisen välille koska avioliitto kuuluu rajata vain miehen ja naisen välille

eli samaisia iloisia tapahtumia joitten ansiosta edustaja mäkipää on ollut tänään seuranamme keskustelemassa tästä tärkeästä asiasta tulee myös vastaisuudessa olemaan varmasti riittämiin

siinä on käytetty hieman kauniimpia sanamuotoja ja pitempiä virkkeitä mutta kun raaputtaa sieltä ne ylimääräiset klumeluurit päältä jäljelle jää tämä ydinviesti

tätä kutsutaan kehäpäätelmäksi eli ensin määritellään mistä avioliitossa on kyse ja sitten perustellaan avioliiton määritelmää aiemmin esitetyllä määritelmällä

ja vastaavasti samaa sukupuolta olevien parien liitto tuskin ainakaan pitempään jatkuneena mitenkään erityisen paljon ehkä enää seksiä sisältää vaan ehkä ennemmin sitä että istutaan sohvalla katsotaan televisiota ja lämmitetään mikrossa se illan ateria

jokaisella on oikeus puolustaa omaa kantaansa kehäpäätelmällä mutta jos haluaa vakuuttaa meitä kollegoita tässä salissa oman näkemyksensä järkevyydestä kannattaa pyrkiä esittämään muunkinlaisia perusteluita kuin tämä edellä mainittu kehäpäätelmä

muun muassa edustajat hirvisaari ja mäkipää esittivät sellaisen ajatuksen että jos nyt hyväksytään avioliitto samaa sukupuolta oleville pareille niin sitten piakkoin meillä on edessä yhtä sun toista muuta ehkä kohta hyväksytään moniavioisuus

arvoisa puhemies

lakialoitteen allekirjoittajat eivät esitä mitään muuta kuin sitä mitä lakialoitteessa lukee eli sitä että suomessa saisi tulevaisuudessa mennä naimisiin kaksi ihmistä kaksi aikuista täysivaltaista ihmistä sukupuolestaan riippumatta

en siksi että muut politiikkalohkot eivät olisi tärkeitä vaan siksi että olin näistä asioista vastaavissa ryhmissä säätytalolla neuvottelemassa ja ryhmämme muut jäsenet tulevat käsittelemään muita hallitusohjelman osioita

kukaan tässä salissa ei ole esittänyt moniavioisuuden sallimista ja taatusti näin uskallan väittää vaikka ihan jokaiselta en ole kysynyt kukaan tässä salissa ei edes kuvittele eikä edes kehtaisi esittää insestin sallimista

kun me täällä vakaan harkinnan jälkeen jätämme lakialoitteen tasa arvoisesta avioliittolaista niin toivoisin että keskityttäisiin keskustelemaan siitä onko tämä lakialoite perusteltu vai ei eikä tuotaisi tähän joitakin aika erikoisia pelkoja insestistä josta kukaan muu tässä salissa ei tunnu kyllä olevan kiinnostunut kuin edellä mainittu edustaja mäkipää

sisällöllisesti merkittävin saavutus ilmastopuolella on se että hallitusohjelmaan kirjattiin ympäristöministerin esitys ilmastolain säätämisestä

näin yksi vihreiden kärkitavoitteista ilmastopolitiikassa ja toki yksi monien muidenkin tässä salissa edustettujen ryhmien tavoitteista on nyt etenemässä lähemmäksi kohti toteutumistaan

sen looginen pätevyys on kovin hutera

ilmastolaki on tärkeä instrumentti ilmastopolitiikassa siksi että se tuo politiikkaan kaivattua ennakoitavuutta suunnitelmallisuutta pitkäjänteisyyttä ja sitovuutta

meille on päättäjinä hyvin itsestään selvää että valtiontaloudessa käytetään työkaluina budjetteja ja kehysmenettelyä

no näinhän politiikka ei toimi

pikkuhiljaa näitä askelia yhteen liittämällä edetään kohti sellaista kehikkoa jonka varaan voidaan rakentaa vahvaa ilmastopolitiikkaa sekä tällä että tulevilla hallituskausilla

jos hyväksytään se että avioliitto kuuluu myös samaa sukupuolta oleville pareille missä sitten on lopulta raja ja tähänkin on esitetty vastaus meidän lakialoitteen tekijöiden puolesta lakialoitteessa

me vedämme rajan tähän

tällaisia rajoituksia avioliittolaki ei aseta mutta sen sijaan avioliittolaki eriskummallisista historiallisista syistä johtuen estää menemästä naimisiin jos puoliso sattuu olemaan tiettyä sukupuolta

me voimme olla eri mieltä siitä pitääkö lapsella olla isä ja äiti tai voimme olla siitä samaa mieltä mutta jälleen tällä lailla ei päätetä siitä onko lapsella isä ja äiti

tällä lailla päätetään ainoastaan siitä millaisessa ympäristössä monet suomalaiset lapset kasvavat ne lapset jotka jo nykyään elävät samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä ja siinä uskon minun ja edustaja östmanin yhteinen intressi on turvata näille lapsille mahdollisimman hyvä ja vakaa kasvuympäristö

tämä tarkoittaa sitä että fortum voi unohtaa aikeensa rakentaa loviisaan kolmas ydinreaktori ja suomeen jo peräti kahdeksas ydinreaktori ainakin nyt seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja jos vihreistä on kiinni niin ikiajoiksi

tämä tarkoittaa myös sitä että jos fennovoiman ydinvoimalahanke kaatuu mikä on näillä näkymin hyvinkin mahdollista hankkeella on monia isoja esteitä ylitettävänään

vihreät ajoi hallitusneuvottelussa myös ydinvoimaloiden rakentamislupien turvallisuusehtojen selvää tiukentamista ja se on aika luonteva vaatimus fukushiman katastrofin jälkeisessä tilanteessa ei siksi että fukushiman kaltainen traaginen onnettomuus voisi koskaan tapahtua suomessa sen taustatekijät ovat niin erilaisia että niitä suomessa ei luojan kiitos voida nähdä vaan siksi että myös suomessa yllättävät epätodennäköisetkin tapahtumaketjut voivat yhdistyä tavalla joka saattaa vaarantaa suomen kansalaisten turvallisuuden ja terveyden

sen takia luulisi että on sekä ydinvoiman kannattajien että ydinvoiman vastustajien yhteinen etu vaatia mahdollisimman tiukkoja turvallisuusehtoja suomalaisille ydinvoimaloille

tässä tavoitteessa ei valitettavasti hallitusohjelmassa onnistuttu mutta haluan uskoa että hallituksessa on viisautta ja kanttia rakentamisluvista päätettäessä ottaa hyvin tiukka kanta uusien ydinvoimaloiden turvallisuusehtojen suhteen

vanhoille ydinvoimaloille saadaan hallitusohjelman lupauksen mukaisesti vihdoin windfall vero joka leikkaa suurten energiayhtiöiden ansiottomia voittoja ja tästä on tässä salissa vuosia taitettu peistä

itse uskon että uraanivero on paikallaan sekä ydinvoimaloissa käytettävälle ydinpolttoaineelle että kaivoksissa louhittavalle uraanille

molemmissa tapauksissa uraaniverolla voidaan sisällyttää tuotteiden hintoihin niitä ulkoiskustannuksia joita aiheutuu ydinvoiman meille kansalaisille ja ympäristölle aiheuttamista riskeistä ja haitoista

arvoisa puhemies

pääministeri stubb ja muun muassa edustaja väätäinen sanoivat että keskustelussa on russofobian makua ja haluan tässä yhteydessä selventää että on kaksi eri asiaa nyt kyseessä

arvoisa puhemies

se että arvostelee venäjän valtion johtoa ei ole sama asia kuin suhtautuisi jotenkin vihamielisesti venäjään tai venäläisiin samalla tavalla kuin se että arvostelee suomen hallitusta ja sen tekemää politiikkaa ei ole sama asia kuin suhtautuisi suomeen tai suomalaisiin vihamielisesti

sen perään hän piti pitkän puheenvuoron jossa hän vastusti tasa arvoista avioliittolakia ja oikeastaan näin kumosi oman väitteensä

omassa avauspuheenvuorossani painotin että ei oikeastaan ole kyse venäjästä vaan pikemminkin siitä että rosatomilla on hyvin likeiset kytkökset putinin hallintoon monella tavalla mitä silloin siinä puheenvuorossa kuvasin

tässä tuoreimmassa kattavassa kyselyssä jossa tosiaan kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia kysyttiin sanatarkasti näin

sen punninnassa kannattaa muistaa että rosatomhan ei pelkästään toimi laitostekniikan toimittajana eikä pelkästään fennovoiman suurimpana yksittäisenä osakkaana eikä pelkästään toimita ainakin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa fennovoimaan ydinpolttoainetta eikä pelkästään ole merkittävä rahoittaja ja lainoittaja tälle hankkeelle

tasa arvoinen avioliitto tarkoittaisi että myös samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon säädettäisiin avioliittolaissa ja rekisteröidystä parisuhteesta luovuttaisiin

ei ole varmaankaan voinut jäädä yhdellekään vastaajalle epäselväksi mistä tässä muutoksessa on kyse siis siitä että samaa sukupuolta olevat parit voisivat mennä naimisiin

ministeri vapaavuori ja muun muassa edustaja stefan wallin kysyivät miksi vihreät puhuvat nyt venäjästä vaikka vihreät eivät kannata ydinvoiman lisärakentamista yleensä

siinä kysyttiin vaihtoehtona nykyiselle avioliittolaille sellaista vaihtoehtoa jossa mukana olisi myös moniavioisuus

meillä on erilaisia ydinvoimahankkeita joissa kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa vahvuutensa ja heikkoutensa ja fennovoiman yksi merkittävimpiä heikkouksia on kiistämättä rosatomin keskeinen rooli

ja kaikkien perinteisten avioliiton puolustajien pitäisi itse asiassa olla aika huolissaan siitä että liki puolet suomalaisista vastasi jopa näin muotoiltuun kysymykseen että he haluavat muuttaa avioliittolakia

edustaja pekkarinen toi esiin että lisää sähköä tarvitaan ensinnäkin kivihiilen korvaamiseen mistä olen samaa mieltä toiseksi tuonnin korvaamiseen mistä olen samaa mieltä ja kolmanneksi sähkönkulutuksen kasvun kattamiseen mistä olen samaa mieltä

selvyyden vuoksi

arvoisa puhemies

no kaikki jotka ovat käyneet tilastotieteen peruskurssin tietävät mitä tarkoittaa satunnaisotanta ja tietävät että jos halutaan haarukoida koko suomen väestön näkemyksiä niin sen käytetyn otannan pitää edustaa koko suomen väestöä

tällä hallituskaudella kivihiiltä on käytetty vähemmän kuin koskaan aiemmin tällä vuosituhannella

me haluamme että kivihiilen käyttö ajetaan alas kokonaan mahdollisimman nopeasti ja tähän on monia erilaisia keinoja

jos kysyn vaikka pelkästään kokoomuslaisilta ihmisiltä näkemystä johonkin lakiuudistukseen niin se ei välttämättä edusta koko suomen kansalaisten näkemystä ja juuri tästä tässä ylen nettikyselyssä oli kyse

energiaverojen painotuksen kautta voidaan vaikuttaa samoin kohdentamalla tukia niihin voimaloihin jotka nykyään käyttävät kivihiiltä jotta ne voivat modernisoida tekniikkaa

edustaja mäkipää kysyi päätetäänkö pian opetuksesta ja kun tasa arvoinen avioliittolaki nyt säädetään johtaako se yllättäviin asioihin kouluissa

kun ollaan nykyisenkaltaisissa hyvin alhaisissa päästöoikeuden hinnoissa niin se metsähakkeen tuki ei enää noudatakaan päästöoikeuden hintaa mikä tarkoittaa sitä että tässä tilanteessa metsähake ei ole aivan niin kilpailukykyinen kuin sen kuuluisi olla

avioliittolaillahan ei päätetä koulujen opetussuunnitelmista ja varmaan useimmat edustajat tietävätkin että seksuaali ja sukupuolivähemmistöistä kerrotaan kouluissa jo nykyään ja on kerrottu jo monta vuotta

korjaamalla tätä kytköstä alhaisilla päästöoikeuden hinnoilla voitaisiin parantaa kotimaisen ja uusiutuvan energian kilpailukykyä ja nujertaa kivihiilen käyttöä entisestään

edustaja niikko pelotteli että jos tasa arvoinen avioliittolaki säädetään niin siitä seuraa yhtä sun toista kauheaa ja sen lisäksi että kun kouluissa opetetaan lapsille homoutta niin sitten ilmeisesti sananvapauttakin voidaan rajoittaa kirkot eivät saa puolustaa perinteistä avioliittoa

minkä takia näin

kun katsotaan minkä takia saksassa maksetaan niin kovaa hintaa uusiutuvan energian edistämisestä syy on se että siellä maksetaan menneiden investointipäätösten kustannuksista tänään huomenna ja ylihuomenna

mutta koska arvelen edustaja niikon tapailevan niitä väitteitä joita on esitetty tasa arvoisen avioliittolain säätämisen seurauksista massachusettsin osavaltiossa yhdysvalloissa on ehkä hyvä todeta että yksikään näistä esitetyistä väitteistä ei kestä tarkempaa tarkastelua

sielläkään niin kuin suomessa väitteet että tasa arvoinen avioliittolaki olisi johtanut seksuaali ja sukupuolivähemmistöjä koskevaan opetukseen kouluissa eivät pidä paikkaansa koska massachusettsissa on opetussuunnitelmiin sisältynyt seksuaali ja sukupuolivähemmistöjä koskeva opetus jo kauan ennen

jos nyt tänään tai huomenna investoidaan uuteen aurinkovoimatuotantoon se ei tokikaan edellytä likimainkaan niin paljon tukia kuin mitä saksa on aurinkovoimaan viime vuosina ja vuosikymmeninä lappanut